se on äärimmäisen hyvin koulutettua kielitaitoista kansainvälistä työvoimaa ja saksa on hyötynyt siitä tavattoman paljon niin kuin ovat hyötyneet saksalaiset pankitkin suorasta pankkituesta jota myöskin me olemme maksaneet

euroopan keskuspankki on nostanut inflaation hillitsemisen kaikkien muiden tavoitteitten yläpuolelle

arvoisa puhemies

tässä ed

hallituksen esityksen perusteluissa on tehty olettamus että työvoiman vuokraamiseen ei tarvita rajoituksia ja se ei kyllä pidä paikkaansa

jos aiemmin koulutettiin koulutusyksikössä keskitetysti ja nyt sitten tämän laajentuneen toiminnan myötä osa joukoista antaa tukea ja kouluttaa pataljoonatason koulutuksessa tukena esikunnille niin kyllähän se tietää sitä että suomalaiset sotilaatkin ovat silloin hyvin lähellä rintamalinjoja jos niitä voidaan määritellä ja se suoraan vaikuttaa sitten siihen mitä voi tapahtua

se tarkoittaa massatyöttömyyttä työvoiman liikkumista pakon edessä julkisen talouden alas ajamista ja tuloerojen kasvamista sekä maiden että maiden eri väestöryhmien välillä

arvoisa puhemies

ei meidän ryhmä kumpikaan edustaja ole sanonut että yksi maa hoitaa takapihansa tässä tapauksessa ranska vaan että yksi maa vastaa omista teoistaan ja siitä historiasta mitä on aiheuttanut sitten entisissä siirtomaissa

arvoisa puhemies

minusta lieventämisen vaatiminen on outoa tässä tilanteessa kun tämä asia on ollut sata komiteassa ja siellä yhteen väliin oli jo esitys pöydässä siitä että tarveharkinnasta luovuttaisiin kokonaan ja kuitenkin sitten kun ilmeisesti valtiovarainministeriössä alettiin laskea että rahat eivät tule riittämään tämä välttämätön parannus sitten haudattiin

tässä pelkosenniemen tapauksessahan vahvat keskustalaiset poliitikot ja taustavoimat tarjosivat yhdelle pienelle kunnalle tämmöistä kuntahallinnon armokuolemaa katkeraa pilleriä ja minun mielestäni oli aivan oikein että tätä eivät kunnallisesta itsehallinnosta kiinni pitävät päättäjät nielleet

edustaja satonen siitä jo kysyikin ja lähtökohtahan on se että työmarkkinatuessa otetaan huomioon avio ja avopuolison tulot

minä olen aiemminkin perännyt sitä mihin hallituksen myönteinen arvio ensi vuoden alijäämän rajusta laskusta perustuu

rakennusliiton lausunnossa korostetaan erityisesti ulkomaalaisen työvoiman vuokrausta ja sen voimakasta lisääntymistä viime vuosien aikana

työelämävaliokunnan eriävässä mielipiteessä jonka minä kirjoitin me toteamme että jokaisella yrityksellä on oikeus työnsä tuloksiin ja yritykseen kertyneeseen aineelliseen ja aineettomaan pääomaan

sosiaali ja terveysasioista tai henkilöiden liikkuvuutta koskevan osion yhteydessä mainitaan yksi merkityksellinen uhka hyvin kevyesti

meidän ideahan nimenomaan on se että ranskan pitää kantaa myöskin sitä omaa taakkaansa mutta vahvemmassa yk operaatiossa niin että ranska ei enää pääse sitten jatkamaan sitä pitkää historiaa kaikenlaisissa kähminnöissä ja operaatioissa keski afrikan tasavallassa vaan että ykn intressi on ennen kaikkea sen maan etu ja siihen osallistutaan vahvemmalla panoksella yk operaation alla kun ranskalla nyt näitä intohimoja tuntuu olevan siihen maahan vieläkin ja silloin ranskan oma intressi ja etu jääpi taustalle

kauhean paljon sitä ei ole perusteltu ja se on ollut aika ihmeellistä siitä syystä että kuitenkin työllisyys ja talousluvut ennusteet osoittavat aivan muuta kuin sitä että valtiontalous oleellisesti muuttuisi paremmaksi

avopariksi katsotaan mies ja nainen jotka elävät jatkuvasti avoliitossa eli yhteisessä taloudessa ja muutenkin avioliitonomaisissa olosuhteissa ja näitä avioliitonomaisia olosuhteita sitten virkakoneisto on laitettu valvomaan

rakennusliitto toteaa että ulkomaiset vuokratyönantajat voivat käyttää hyväkseen eun monimutkaisia sosiaaliturvasäännöksiä tulkinnanvaraisia verosopimuksia ja tosihan on että me emme tiedä maksavatko ulkomaalaiset vuokratyöntekijät tai ulkomaalaiset työntekijät ylipäätään veroja mihinkään maahan

nykyiselläänhän tämä työmarkkinatuen tarveharkinta tarkoittaa sitä että se on hankala tilanne naiselle jos hän vuosikausia joutuu elämään ilman omia rahojaan puolisonsa siivellä mutta kuitenkin niin että ei ole mahdollisuutta omien tulojen hankkimiseen

onneksi tämä asia on noussut täällä esille eli suomalaisen asumiseen perustuvan sosiaaliturvajärjestelmän romuttaminen

jos sitä lähdetään tukemaan niin pitää muistaa myös se mitkä ovat juuret irakissa tai vaikkapa pohjois afrikassa kun ajattelee mitä libyassa on tapahtumassa ja mitä voi tapahtua

kun sanotaan että yhdyskuntarakenteen toimivuudella tarkoitetaan sitä että työssäkäyntialueet liikenneyhteydet ja muu yhteiskunnallinen perusrakenne sopivat mahdollisimman hyvin yhteen kuntajaon kanssa ja kun tiedetään mitä valtionhallinnon puolella on tapahtunut siellähän on menty suuriin alueisiin palvelut on keskitetty niin haetaanko tällä nyt jälkijunassa vastaavaa rakennetta kuntapuolella mikä on toteutunut jo valtionhallinnon puolella

sain minuutti ennen täysistunnon alkua tietää että meiltä on kielletty ryhmäpuheen pitäminen eli yritän siis tiivistää

kuvaavaa on että rakennusliitto sai asiat jollakin lailla kuntoon ydinvoimalatyömaalla vasta silloin kun he olivat työtaistelutoimilla uhanneet

ja vielä rankempi se on kuitenkin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa jos se onkin mies joka joutuu elämään vuosikausia naisen armoilla

asetelma jossa etuuden saajia on entistä enemmän kun etuudet seuraavat toiseen maahan joko etuuden ansainneen tai hänen perheenjäsentensä osalta ja maksajia on entistä vähemmän johtaa ennen pitkää koko pohjoismaisen hyvinvointivaltion romuttamiseen

tämä korjaus on oikeansuuntainen askel realismia päin mutta korjauksena riittämätön

höristelin korvia kun edustaja lapintie sanoi ryhmäpuheessaan hyvin yksioikoisesti että saksan ja ruotsin taloudet ovat niin vahvoja siitä syystä että näissä maissa on paljon maahanmuuttajia

lakeja ei kuitenkaan tarvinnut muuttaa eli kyse oli virkamiesten virkakunnan aivan liian tiukasta tulkinnasta joka silloisenkin lainsäädännön mukaan olisi voinut olla aivan toinen

tiedän että on tehty tämmöisiä lume eroja sen vuoksi että puoliso ei mahdollisesti saa sentin senttiäkään vuosien aikana koska toinen puoliso tienaa sen verran rahaa

illalla yhdeksän maissa ratkaisu löytyi kun työt olisivat pysähtyneet aamulla

tämä osoittaa sen kuinka pitkälle tietyt firmat ovat valmiit venyttämään omien velvollisuuksiensa hoitamista

no maahanmuuttajat tuovat aina uusia ajatuksia vaikutteita ja myös yrittäjyyttä mutta kyllä kai kaikissa tilanteissa maahanmuuton pitää olla hallinnassa

kun kysyin tästä kyseisestä norjan rajatyöntekijätapauksesta alkuvuodesta kirjallisella kysymyksellä että missä mennään ja mihin tällainen menettely perustuu niin näyttää siltä että suomalaiset hallintokäytännöt eivät kauhean paljon ole muuttuneet

pääministeri katainen ja edustaja vapaavuori te painotitte puheissanne moneen kertaa vastuun kantamista mutta kovin hyvää vastuunkantokykyä kokoomuksesta ei anna se että kaksi jättihanketta puolustusvoimain rakenneuudistus ja kuntaselvitys siirrettiin julkistettavaksi kolme päivää presidentinvaalien jälkeen

on vain sovittu että tehdään muodollinen ero vaihdetaan osoitteita ja toinen muuttaa kirjansa ehkäpä kakkosasuntoon ja tällä tapaa sitten toinen puoliso saa oikeuden edes jonkunlaiseen omaan rahaan

kun suomikin on maksanut pankkitukea muun muassa saksalaisille pankeille tuen ehtona on ollut äärettömän raaka talouspolitiikka näissä kriisimaissa muun muassa kreikassa ja espanjassa

sttk toteaa omassa lausunnossaan että syrjimättömyyden periaate ei kuitenkaan kaikilta osin toteudu kun vuokratyöntekijän oikeuksia korostettaessa syntyy eroja suhteessa muihin määräaikaisiin työsuhteisiin

eli vähintä mitä voitaisiin sosiaaliturvan osalta tehdä olisi välittömästi luopua tästä työmarkkinatuen tarveharkinnasta kokonaan

eikä mikään ihme sillä kuntauudistuksen kaksi avainsanaa ovat keskittäminen ja käskyttäminen ja puolustuspolitiikassa taas laitetaan nato yhteensopiva teknoarmeija maakuntavaruskuntien edelle

näiden maiden nuoret on sen taloudellisen tuen ehdoilla pakotettu lähtemään kotimaastaan ja suuri hyötyjä on ollut saksa

tässä on ehkä osasyy siihen että kolmikantaisen valmistelun jälkeen myöskään työnantajajärjestöt eivät rummuta tämän lakialoitteen puolesta varauksettomasti mutta tunnustavat kyllä sen että tässä lakialoitteessa on monia sellaisia ehdotuksia joita kohti pitää mennä

ja vaikka nämä rajat muutettiinkin jokin aika sitten ne eivät kuitenkaan tätä perusongelmaa elikkä puolison alisteista suhdetta toiseen poista kokonaan

arvoisa puhemies

arvonlisäveron korottaminen kurittaa valikoiden etenkin pieniä ja tietyn toimialan yrityksiä ja yhteisöveron dynaamisista vaikutuksista ei ole vieläkään minkäänlaista varmuutta

mutta sitten valtiovarainministerin antamassa vastauksessa sanotaan että verovelvollisen on selvitettävä mitkä ulkomaiset maksut ovat rinnastettavissa suomen lakisääteisiin pakollisiin maksuihin

kun eun toimesta ja suomen hallituksen tukemana on rakennettu näille nuorille muuttamisen pakko niin ei kai se pakko mikään vapaus ole

minusta edustaja niinistö perusteli kantansa hyvin ja yhtä lailla minä perään sitä miksi ei voida säilyttää presidentillä vahvoja valtaoikeuksia eräänlaisena viimeisenä topparina silloin kun on kyse äärimmäisen hankalista ulko ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä

ja on aivan irvokasta se että suomessa lakkautetaan maakuntavaruskuntia samaan aikaan kun meidänkin tuen varassa elävä kreikka ostaa satamäärin sotakoneita tankkeja ja sukellusveneitä niiltä mailta joiden vastuita mekin kannamme

minä ymmärrän sen että siihen voi liittyä verotuksellisia tai lakiteknisiä ongelmia mutta meille periaatteellinen kysymys oli siinä mielessä tärkeä että saamelaiset on kuitenkin perustuslaissa nostettu ihan omaksi erityisryhmäkseen ja siinä tapahtuu se rajaus

tästä tarveharkinnastahan joutuvat myös nuoret kärsimään koska vanhempien tulot vaikuttavat

arvoisa puhemies

sitten sanotaan että verohallinnon ohjauksen mukaan jos verovelvollisella ei ole tarkempaa selvitystä voidaan ulkomailla maksetut maksut vähentää siihen määrään asti kuin mitä henkilö olisi suomessa ollut velvollinen maksamaan

joka tapauksessa vuokratyö on sellainen ongelma suomalaisilla työmarkkinoilla eritoten ulkomaalainen vuokratyö että se on asia johon pitää puuttua

meillä kuitenkin on näyttöä hyvistä vahvoista presidenteistä joiden puoluetausta on ollut oikealta keskeltä tai vasemmalta

eli tunnustetaan että maksut ovat samat kummallakin puolen rajaa mutta suomen puolella niitä ei hyvitetä ja sitten tämän kansalaisen tehtäväksi annetaan kääntää koko virkakoneiston pää

jos katsoo mitä tavan kansalainen pienituloinen kansalainen maksaa tuloistaan mitä on tapahtunut kulkemisen hinnalle asumiselle elintarvikkeitten hintojen nousulle ja kuinka paljon maksetaan sähkö ja energiaveroa niin kovin paljon pienituloisilla ei ole sitten muuhun kulutukseen varaa kuin näihin pakollisiin menoihin

ihmettelen sitä kun esimerkiksi työelämä ja tasa arvovaliokunnassa käydään näitä asioita läpi ja kun puhutaan harmaan ja pimeän talouden torjunnasta että periaatteellinen kanta on kyllä yksi yhteen pöydän vastakkaisilla puolilla mutta silloin kun pitäisi tehdä jotain konkreettista sen suhteen että hämäräfirmat saadaan pois työmarkkinoilta alkaa tietyn tyyppinen italialainen lakko että ollaan tekevinään jotain asian eteen mutta mihinkään konkreettiseen ei kuitenkaan ryhdytä

siksi tulemme tekemään tämän esityksen koska se logiikka toimii kuitenkin siltä kohdin millä perusteella tämä erityisryhmä on poimittu esille

arvoisa puhemies

viime kaudella kun tätä hallituksen esitystä käsiteltiin kyllä vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja perussuomalaisten ryhmä olivat hyvin johdonmukaisia kritiikissään ja perustelivat hyvin kantansa ja se linja on vasemmallakin syytä säilyttää

me muistutimme talouslausekkeista jotka laukeavat eurokriisin edetessä ja kun valtiontalous heikkenee edessä ovat uudet leikkauslistat ja veronkorotukset eikä se aika ole kaukana

tuo aidon kontaktipinnan puute ja sen ohentuminen on todellinen ongelma silloin kun ajatellaan sitä kuinka esimerkiksi työttömyysturvalainsäädäntöä sovelletaan käytäntöön tai kuinka harjoitetaan järkevää paikallista työllisyyspolitiikkaa

malttia tässä ratkaisussa kyllä löytyy mutta etupäässä siltä työmarkkinoitten heikommalta osapuolelta edelleen kun muistaa että niissä pöydissä eivät eläkeläiset opiskelijat työttömät tai pienyrittäjät koskaan ole edustettuina

jos nuori pystyy luotettavasti osoittamaan etteivät vanhemmat tue häntä taloudellisesti tämä työmarkkinatuki voidaan maksaa ilman vähennystä

hyvin todennäköisesti korotetaan myöskin arvonlisäveroa ja arvonlisävero rappaa kaikista pahimmin niitä jotka elävät kädestä suuhun ja myöskin sitä työtöntä jonka työttömyysturvaa nyt korotettiin

edustaja rundgrenin mieltymyksen tai ainakin osittaisen mieltymyksen listavaaliin voi ymmärtää sitäkin kautta että hänellä on sama vaalipiiri ja sama puolue kuin paavo väyrysellä

kyllä minä tämän edustaja niinistön puheen parlamentarismista ymmärsin niin että hän ei missään nimessä halventanut sitä sanaa puhumattakaan sen sanan sisällöstä vaan yritti kuvata sitä kuinka sitä sanaa käytetään hyvin tarkoituksenhakuisesti

on aivan selvä asia ja sen näkee tilastoista niin kuin edustaja yrttiaho viittasi karenssipäätösten lisääntyminen kun työvoimatoimikunnat lopetettiin joilla oli mahdollisuus tehdä päätös ohi virkamiesesittelyn ja kun työvoimatoimikunnassa oli edustettuna edustavimmat työmarkkinajärjestöt sekä työnantaja että työntekijäpuolelta niin silloin tämmöinen maallikkojärki auttoi tilanteissa joissa oli yleisesti hyväksyttävä syy mitä ei tunnistettu työttömyysturvalaissa esimerkiksi tietyissä tilanteissa kieltäytyä lyhyestä työtarjouksesta

eikö olisi hyvinkin perusteltua se että sitä tarkasteltaisiin uudestaan siitäkin syystä että työelämä muuttuu äärimmäisen nopeasti aika moni joutuu ammatinvaihtajaksi joutuu opiskelemaan kaksi tai kolme ammattikoulutusta ja samalla työmarkkinat ovat pirstoutuneet hyvin moninaisiksi monisäikeisiksi ja työsuhteet ovat jatkossa varmasti epävakaampia kuin joskus aikoinaan

mutta tässäkin on tämmöinen turha syynäämis ja kyyläämispykälä ja kyllähän tämä johtaa siihen ettei ainakaan voi puhua mistään aktivoivasta sosiaalipolitiikasta vaan näillä pykälillä nuorten kohdalla aivan liian monesti kasvatetaan näitä peräkammarin poikia

ja se on ihan selvä asia kun siellä pääongelmat heijastuvat myöskin sitten ainakin alempaan keskiluokkaan että se heijastuu myöskin yritysten toimintaedellytykseen

elikkä nyt kannattaa kyllä muistaa mitä tapahtui ei niin kovin kauan aikaa sitten

mutta tosipuheessa silloin kun puhutaan tästä pienen piirin vaikutusvallasta kuka tosiasiassa käyttää valtaa listavaaleissa se on hyvin pieni puolueaktiivien joukko joka laittaa sen listan kärjen mieleisekseen ja ruotsissa pitää olla todella kova henkilökohtainen tulos jos meinaa ohittaa sen suosituimmuusjärjestelmän

valtio ottaa omaa velkaa aivan riittävästi ja sen lisäksi meidän päämme on laitettu eurovastuitten liekaan ja muiden puolesta otetut vastuut uhkaavat alentaa suomen luottoluokitusta

eli kyllä tässä nyt niinistön puhetta ymmärrettiin tahallaan väärin

arvoisa puhemies

samaan aikaan pitää kuitenkin muistaa millaisia muutoksia on tehty arvonlisäveron tai vaikkapa sähkö ja energiaverojen sekä polttoaineverojen osalta

silloin rahalla on aivan eri hinta ja valtion velanhoitokulut räjähtävät käsiin ja velanhoitokuluista tulee valtion talousarvion neljänneksi tai viidenneksi suurin pääluokka

edellisellä kaudella kun sekä ed

nämä poliittiset blokit ja linjat niiden välillä voivat olla selvemmät mutta ei tuommoisessa ehdollepanossa kyllä kauhean paljon demokratian kanssa ole tekemistä

satonen että myöskin minä olimme oppositiossa me teimme kyllä työelämä ja tasa arvovaliokunnassa ihan samoista asioista vastalauseet mutta emme koskaan yhteisiä

lapista löytyy niitä kuntia jotka pärjäävät kohtuuhyvin ainakin osan vuodesta muun muassa matkailuun liittyen ja matkailuhan on jos mikä vientiteollisuutta

myöskään asuminen ja elintarvikkeet eivät halpene ja esimerkiksi indeksitarkistukset eivät ota näitä muutoksia täysimääräisesti huomioon

se taas tietää uusia leikkauksia

tämä kontaktipinnan heikkeneminen on uhka myöskin siinä kun mietitään sitä mikä on järkevä polku nuorella kouluttautua

ukkola puhui aivan asiaa että vaikka tämmöinen kolmikantainen neuvottelujärjestelmä on tuonut vakautta suomalaisille työmarkkinoille niin toinen puoli siinä on että se on tuonut tiettyä jähmeyttäkin

mutta sitten perinteisillä teollisuuspaikkakunnilla esimerkiksi kemitornio seudulla jolla on hyvin vahva teollinen perintö tilanne on heikompi kuin on ollut monesti aiemmin ja huomionarvoista on se että isommilla paikkakunnilla lapissakin nuorten työttömyys pahenee paljon enemmän kuin pienemmillä paikkakunnilla

kuinka te ministeri urpilainen voitte sanoa että tämä väistyvän takaajan ongelma poistuu tässä evm menettelyssä koska pääomahan maksetaan kahdessa osassa

nythän työmarkkinatuen menettämisen uhalla nuoret pakotetaan hakemaan koulutukseen mihin hyvänsä ilman että he tuntisivat mitään aitoa halua tai mielenkiintoa juuri siihen koulutusvaihtoehtoon mutta tekevät sen hakevat johonkin koulutukseen säilyttääkseen jonkunlaisen perusturvan

ja jos kansanedustaja hakee neljän vuoden välein valtakirjansa suoraan kansalaisilta minun periaatteellinen kantani on kyllä se että minä en äänestäjien ja tämän kansanedustajan toimen väliin päästä mitään tahoa oli se sitten kolmikantainen neuvottelujärjestelmä tai mikä tahansa

arvoisa puhemies

sitähän on perusteltu aiemmin verovapauden perusteella maksettavalla ylikompensaatiolla ja nyt kyllä kysymys kuuluu jos kerran askeleita otetaan taaksekäsin olivatko perustelut aiemmin ontuvat vai hyväksytäänkö nyt sitten ylikompensaatio kun lisäkiristys kerran perutaan

päätöksenhän teki valtiovarainministeriön virkamies ja puhemiesneuvosto avasi tätä päätöstä viime perjantaina niin että valvotuissa olosuhteissa voi kansanedustaja tutustua englanninkielisiin asiakirjoihin

jos tässä välissä joku maa joka on alun alkaen ollut mukana joutuu vaikka velkajärjestelyyn niin onhan se varma että se ei sitä jälkimmäistä takuupääomaa maksa ja jos maksaa niin mitä järkeä on siinä tilanteessa että evmn ja jäsenvaltion joka on ajautunut vaikeuksiin rahaa liikutetaan kumpaankin suuntaan samalla hetkellä

ei se että sanotaan että jokin asia on sovittu kolmikannassa tarkoita sitä että kansanedustajan pitäisi ripustaa omat aivonsa narikkaan

tänä vuonna viime vuonna ja sitä edellisenä vuonna kaikki keskeiset talouskehitystä kuvaavat luvut tai ennusteet ovat heittäneet miljarditolkulla

osin se liittyy siihen että näillä paikkakunnilla on esimerkiksi opiskelijoita enemmän mutta se kyllä kuvaa sitä että edes tuon kokoisilla paikkakunnilla kuin rovaniemi kemi ja tornio niitä syrjäytymisuhan alla olevia nuoria ei kyetä löytämään ja saamaan kiinni

aivan sama ongelma on myöskin sitten esimerkiksi pienyrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvaoikeudessa jossa on tullut aika lailla karmeita päätöksiä

vieläkin painotan sitä että kyllä tämä professori bruunin logiikka on niin vedenpitävä ja aukoton mitä hän esittää ja kuinka hän perusteli tätä yhden sanan muutosta tähän pykälään

se on noin kolme senttiä paksu nivaska hyvin vaikeaa englanninkielistä tekstiä eikä tästä mahdollisuudesta edes kovin moni kansanedustaja tiennyt

minua kiusaa se että suomalaisessa työllisyyspolitiikassakin haetaan mallia milloin uudesta seelannista milloin tanskasta ja milloin saksasta kun pitäisi pystyä hakemaan semmoista työllisyyspolitiikkaa ja vaihtoehtoa jossa näkyy myöskin paikallinen näkökulma aiempaa enemmän

kaiken kaikkiaan pitäisi pyrkiä semmoisiin ratkaisuihin että kun kerran valtiovaltakin olettaa jo yksin työttömyysturvalainsäädännön mukaan että henkilöt hakevat työtä laajalla säteellä ja ne jotka liikkuvat paljon maksavat myöskin siitä itse hankitusta työstään tai yrittäjyydestään muita enemmän niin silloin on aivan oikein että heitä hyvitetään näistä ylimääräisistä tulonhankkimiskuluista

se prosessihan on kuvattu täällä hallituksen esityksessä ja on laitettu reunaehdotkin näkyviin muuten mutta kukaan ei kerro mikä on tämä hätätilamenettelyn kriteeri millaisessa tilanteessa sitä sovelletaan

mihin tämä perustuu massatyöttömyyden aikana ja kansainvälisen taloustilanteen kiristyessä sillä on aivan varmaa että massatyöttömyyden seuraukset realisoituvat kunnissa valtiontalouteen ja ennen kaikkea työttömille ja heidän perheilleen

onko tässä joku vakaumuksen mittaustavoite vai mikä tässä on että rakennetaan tämmöinen kouluttautumispakko varsinkin kun työmarkkinatukilaisilla siitä pakosta ei ole kovinkaan paljon hyvää sanottavaa

näettekö te pääministeri katainen ja valtiovarainministeri urpilainen mitään outoa siinä että kansanedustajille ei annettu aikaa eikä mahdollisuutta tutustua tärkeisiin oleellisiin asiakirjoihin omalla äidinkielellään

uotilan lakialoite on ajankohtainen puhutteleva periaatteellisiin kysymyksiin puuttuva ja käsittelee todellista ongelmaa

on mielenkiintoista nähdä kun monet sanovat että työ opettaa ja että koulutuksen pitää olla työelämälähtöistä niin eikö voi ajatella näinkinpäin että on hyvä että se nuori hankkii työkokemusta ja menee sitten koulutukseen kun hänellä on sitä kokemusta osaamista ja omaa näkemystä

aika hankalaa on kuvitella että sen ikäinen työtön ottaen huomioon työhistorian ja koulutustason työllistyy enää avoimille työmarkkinoille

vastustusta tällä lakialoitteella ei näytä olevan

koko hallituskauden ajan taloustilanne on vain vaikeutunut ja kun se on vaikeutunut niin lääkkeeksi on haettu sitä että kansallista liikkumatilaa on kavennettu koko ajan

anderssonin pitää todella miettiä asiaa niinpäin miten hän saa tämän asian käsittelyyn miten hän saa vietyä tätä eteenpäin eikä niin että puhuu isi muodossa konditionaalimuodossa siitä että jospa tätä voitaisiin valiokunnassa käsitellä

sen takia aktiivisen työllisyyspolitiikan panokset pitäisi käyttää niin työllisyys kuin koulutustoimissa täysimääräisesti ja ottaa kiinni kaikki ne työttömät joilla suinkin on myönteisiä ratkaisuja odotettavissa tulevina aikoina